niitä pannaan pöydälle kymmenes yhdettätoista pidettävää

seuraava täysistunto on keskiviikkona kymmenes marraskuuta kello neljätoista

tämä täysistunto päättynyt

arvoisa puhemies

oikeastaan kommenttina edustaja eerolalle että hän ehkä vähän näissä omissa pohdinnoissaan sotkee kaksi erilaista asiaa

tällaisessa yleisessä ulkomaalaisvalvonnassa ja siihen liittyvässä syrjivän etnisen profiloinnin kiellossa ei puhuta sellaisista tapauksista joissa on joku henkilö epäiltynä jostain rikoksesta

edustaja eerola otti esimerkiksi sen jos joku henkilö joka muistuttaa fyysisesti edustaja eerolaa on ryöstänyt siwan ja sitten edustaja eerola tarkastettaisiin tällaisista tapauksista ei tässä yleisessä ulkomaalaisvalvonnassa itse asiassa ollenkaan puhuta

niin että jos meillä on tietty identifioitu rikos joka on tehty ja sen jälkeen on annettu henkilön tuntomerkit joita silminnäkijät ovat antaneet tämän rikoksen tekijästä jos sillä on ollut silminnäkijöitä niin eihän silloin nämä tuntomerkit täyttävän ihmisen kuulustelu jos muuten vaikuttaisi siltä että on mahdollista että tämä henkilö on sellainen joka on syyllistynyt rikokseen ole syrjivää etnistä profilointia vaan se on silloin ikään kuin rikostutkintaa ja sen selvittelyä tuntomerkkien perusteella

sitten on toinen kysymys ja mielestäni ehkä hyvä kysymys ylipäätänsä kuinka paljon tällaista yleistä ulkomaalaisten ratsaamista oleskeluluvan perusteella ylipäätänsä pitäisi tehdä

mielestäni sellaista pelkkää ulkomaalaisten ratsaamista ei oikeastaan pitäisi tehdä ei siitä ole yhteiskunnalle kovinkaan paljon hyötyä

ehkä rajatapauksen muodostavat sitten nämä tällaiset temaattiset tarkastukset joissa on kysymys jonkinlaisista epäilyksistä vaikkapa nyt sitten jostain tietystä rakennustyömaasta

siinä kohtaa on varmasti paikallaan että tämä etnisen profiloinnin kielto tässä laissa selvästi on kuten myös siinä äsken mainitsemassani yleisessä ulkomaalaisvalvonnassa jota vain en itse ylipäätänsä pidä hirveän hyvänä asiana

vielä sen verran että edustaja eerolan mainitsema esimerkki ei sekään vielä ehkä ollut niin valtavan onnistunut sikäli että harvoin poliisi ikään kuin tutkii tällaista yleistä kysymystä että on kuultu että olisi virolaisia jotka kiertävät veroja

mehän olemme nimenomaan itse asiassa tämän hallituskauden aikana uudistaneet lainsäädäntöä rakennustyömaiden osalta sillä tavalla että kaikenlaiset ihmiset rakennustyömailla hoitaisivat velvoitteensa että työnantajat rakennusyrityksissä hoitaisivat velvoitteensa ja että verot kaiken kaikkiaan rakennustyömailla tulisivat maksettua

tällaisessakin tapauksessa katson että on tarkoituksenmukaista että jos poliisi selvittää jotain niin se selvittää jotain jossa on ikään kuin perustellut syyt uskoa että jossain on jotain tiettyä pielessä eikä niin että mennään ja etsitään ihmisiä jotka kauempaa kuulostavat puhuvan viron kieltä

luulen että puhuisimme täällä salissa kaiken kaikkiaan aika toisella tavalla tästä asiasta jos olisimme eläneet sellaisissa nahoissa joissa hyvin usein erilaisissa tilanteissa oma olemassaolon oikeutus sen laillinen perusta kyseenalaistetaan sekä viranomaisten toimesta että sitten esimerkiksi erilaisena huuteluna vaikkapa kadulla tai liikennevälineissä

luultavasti jos olisimme eläneet tällaista elämää vähän aikaa suhtautuisimme tähän asiaan varovaisemmin ja herkemmin kuin nyt tässä salissa on tehty

arvoisa puhemies

jos ajatellaan sitä tilannetta missä suomalaiset yritykset tällä hetkellä ovat ja ovat tästä eteenpäin niin tosiasia on se että työntekijöiden ja työvoiman merkitys yritysten menestyksessä tulee kasvamaan ja toisaalta jos sopivia työntekijöitä ei löydy tai heitä ei osata kouluttaa sen vaikutukset ovat varmasti hyvinkin haitalliset

joten työvoimapalvelujen osalta se perustyö mitä pyritään tekemään hyvin eli se että ihmiset saisivat hakiessaan työtä joko työttömänä työnhakijana tai muuten vaan työnhakijana että he saisivat hyvää ja nopeaa palvelua mikä tarkoittaisi sitä että ihmisten työllistyminen tapahtuisi mahdollisimman nopeasti tämä mahdollisimman sujuva työllistyminen on yksi tekijä jolla me voimme auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään sekä kotimaan markkinoilla että kansainvälisillä markkinoilla

toisaalta sitten nopea työllistyminen ja ihmisten oikeanlainen palveleminen ovat edellytys sille että voidaan sitten keskittyneesti ja rauhassa palvella myös niitä ihmisiä joiden työllistyminen ei käy vallan nopeasti

kuopan mielestä liian pienistä mutta kuitenkin kohtuullisen runsaista määrärahoista joita aktiiviseen työvoimapolitiikkaan on ensi vuonna varattu toivon mukaan mahdollisimman suuri osa tulee käytettyä nimenomaan yhteistyössä täällä työllistävien yritysten kanssa esimerkiksi rekrytointikoulutuksena jolloin ihmiset jo koulutuksen jälkeen tietävät mihin he pääsevät töihin

täällä keskustelussa on otettu esiin muutamia tärkeitä erityiskysymyksiä joita myös työ ja tasa arvovaliokunnan budjettilausunto ja valtiovarainvaliokunnan jaoston kirjoittama mietintö käsittelevät

nuorten osalta eduskunnan kannanotoissa on kiinnitetty huomiota siihen että nuorten työllistymiseksi on tehty paljon on ollut käytössä laaja kirjo keinoja ja siihen että työmarkkinat vetävät ja että poliittista tahtoa on toteutettu

nuorten osalta oikeastaan kaikkia niitä asioita mitä on tehty tähänkin asti jatketaan reippaalla otteella

ja uskon että tällä saadaan aikaiseksi se että myös ensi vuoden aikana nuorten työttömyys tulee olemaan selvässä laskussa

määrärahoja on yksityisen sektorin palkkatuettuun työhön julkisen sektorin palkkatuettuun työhön ammatilliseen koulutukseen nuorten työpajoihin etsivään nuorisotyöhön nuorten neuvontaan

näillä kaikilla toimenpiteillä pystytään saavuttamaan se että nuorten työttömyys tulee ensi vuonna olemaan selvästi alemmalla tasolla kuin se on ollut tänä vuonna elää maan erityistä erityistä hurmiota

meillähän on sekä tehty lainsäädäntömuutoksia että sitten lisätty rahoitusta siihen että pystyisimme tavoittamaan niitä nuoria jotka myös näissä eduskunnan kannanotoissa on mainittu ja jotka eivät välttämättä edes sitten ole esimerkiksi ilmoittautuneina työttömiksi työnhakijoiksi

arvoisa puhemies

ehkä kommentoin itse asiassa tätä asiaa johon jaoston puheenjohtaja karjula lopetti eli velkaneuvonnan tilannetta ja erityisesti nuorten velkaantumista

se on ollut oikeusministeri tuija braxin vastuulla ja itse olen kiinnittänyt huomiota siihen että näiden kiristysten myötä pikavippien ottaminen on selvästi laskenut

kun meillä on tämän kiristyksen toisesta vaiheesta kuva niin sen jälkeen katsotaan täytyykö vielä jotain lainsäädäntöpuolella tehdä

lisätalousarvion ja eduskunnan tekemien lisäysten jälkeen talous ja velkaneuvontaan on käytössä resursseja suunnilleen samaa mittaluokkaa kuin on ollut nyt mutta tietenkin tarpeet ovat erittäin valtavat

ja varmasti yksi vaihtoehto näiden eduskunnan lisäämien määrärahojen käytölle on saman tyyppinen kuin mitä tehtiin silloin edellisen kerran kun eduskunta lisäsi määrärahoja

eli järjestöjen kanssa yhteistyössä tehdään hankkeita joilla pyritään tavoittamaan juuri niitä ryhmiä joilla on erityisiä vaikeuksia oman taloudenhallintansa kanssa

en kannata tämän hallituksen esityksen niitä osia joista itse asiassa edustaja zyskowicz tuossa äsken laveasti puhui

tässä esityksessä esitetty tapa jolla tehdään mahdolliseksi tämä tilapäisen oleskeluluvan epääminen ei mielestäni ole järkevää politiikkaa ja toivon että hallintovaliokunta omassa tarkastelussaan tästä huonosta esityksestä luopuu

olen monessa aika paljon eri mieltä edustaja zyskowiczin kanssa mutta siihen käsitykseen yhdyn että viime viikkoihin asti hallituksessa on ollut voimia jotka ovat jarruttaneet tämänkaltaisen esityksen tuomista eduskuntaan

tässä keskustelussa sekä ministeri räsänen että edustaja zyskowicz ovat pohtineet sitä onko suomessa tämä käytäntö jollain tavalla hyvin erilainen kuin muissa euroopan maissa

jossain määrin käytäntö on ollut erilainen ja se suurin erohan on siinä että eri puolilla eurooppaa on hyvin iso määrä paperittomia ihmisiä ihmisiä joilla ei ole oikeastaan oikeutta oleskella siinä maassa jossa he asuvat ja usein käytännössä myös tekevät töitä

suomessa tällaista paperittomien henkilöiden suurta joukkoa ei ole syntynyt sen takia että on pyritty huolehtimaan siitä että jos ihminen ei täältä suomesta lähde niin hänellä silloin olisi myös lailliset edellytykset maassa oleskella

kun varhaisemmissa vaiheissa tästä asiasta on väännetty peistä omaksi hämmästyksekseni kokoomuslaiset ovat erityisesti jossain vaiheessa ajaneet sitä että ihmisillä joilla on tilapäinen oleskelulupa ei olisi oikeutta tehdä töitä

me vihreät taas olemme ajaneet sitä että pääsääntöisesti kaikilla oleskeluluvilla suomessa olisi mahdollista tehdä töitä jolloin eri asemassa olevilla ihmisillä olivat he sitten turvapaikanhakijoita tai jossain toisessa vaiheessa turvapaikkaprosessia olisi mahdollisuus huolehtia omasta toimeentulostaan ja elättää itse itsensä

paperittomien siirtolaisten suurta ryhmää eri puolilla eurooppaa ja suomessa myös koskee tietenkin se että kaikki ne ihmiset jotka tällaisessa tilanteessa ovat ovat hyvin hauraassa asemassa

heitä on helppo riistää työmarkkinoilla koska he eivät pysty puolustamaan omia oikeuksiaan

sen sijaan jos ihmisellä on laillinen oikeus olla maassa niin totta kai hän voi silloin helpommin vaikkapa nyt sitten työehtojen osalta olettaa saavansa sellaista kohtelua kuin muutkin ihmiset tässä maassa saavat

ja kuten olemme huomanneet monista aikaisemmista keskusteluista niin siitä että jonkun ryhmän työehtoja pystytään polkemaan on tietenkin haittaa myös suurelle enemmistölle

joten siinä mielessä tämän esityksen tosiasialliset vaikutukset ja se mitä tämä tarkoittaisi käytännössä ihmisten kannalta eivät ole mielestäni toivottuja

ministeri arveli että tämän korkeimman hallinto oikeuden päätöksen jälkeen meillä on ollut olemassa epäkohta

itse en ole tästä asiasta samaa mieltä

käytännössä tilapäisellä oleskeluluvalla jo aika pitkään maassa on oleskellut ennen kaikkea ihmisiä jotka ovat tulleet afganistanista irakista ja somaliasta

tässä esityksessä mielestäni korruptoidaan kokonaan tämä käsite vapaaehtoisesta paluusta jossa on totta kai oma järkensä että ihmiset voivat vapaaehtoisesti palata mutta eihän kysymys enää ole mistään vapaaehtoisesta paluusta jos sanotaan että sinulta viedään joka tapauksessa lailliset maassaolon edellytykset jollet suostu tähän vapaaehtoiseen paluuseen

mielestäni olisi järkevää että me katsomme että niillä ihmisillä jotka käytännössä näihin aika vaarallisiin ja monella tavalla ongelmallisiin maihin eivät nyt ole palaamassa olisi lailliset edellytykset olla tässä maassa ja olisi huolehdittava että heillä olisi myös mahdollisuus hakea itselleen töitä ja toimeentuloa

käsittelen lyhyessä puheenvuorossa kolmea teemaa hallituksen tavoitteista

olen tästä tyytyväinen

tavoite on ollut vihreiden vaaliohjelmassa ja tavoittelimme hallitusneuvotteluissa sellaista hallitusohjelmaa joka kaventaa tuloeroja suomalaisessa yhteiskunnassa

tuloerojen kaventamista tässä ohjelmassa tehdään niin kuin kuuluukin monipuolisella tavalla

se tarkoittaa sitä että hyvin ansaitsevien pääomatuloja ansaitsevien verotus kiristyy vähän ansaitsevien pieniä työtuloja ansaitsevien tai päivärahoja ansaitsevien verotus sen sijaan kevenee

nämä ovat kaikki hyviä keinoja ja uskon itse että taantumasta toipuva suomi tarvitsee nimenomaan tuloeroja kaventavaa oikeudenmukaista politiikkaa

hallituksen tavoitteena on myös laajentaa niiden ihmisten joukkoa jotka ansaitsevat omalla työllään elantonsa

julkisen velkaantumisen hillintä on yksi hallituksen tärkeistä tavoitteista ja tässä salissahan se on nähty hyvin laajasti välttämättömänä tavoitteena

vihreiden tavoitteena oli se että julkista velkaantumista olisi hillitty veronkorotuksilla enemmän kuin menoleikkauksilla mutta voimme pitää myös tätä tasapainoa saman verran veronkorotuksia kuin menoleikkauksia tyydyttävänä

tässä salissa on hyvä kaikkien varmasti tajuta että on hyvin todennäköistä tai ainakin mahdollista että tässä ohjelmassa kirjatut säästöt ja veronkorotukset eivät ole niitä ainoita vaan voimme joutua myös uusien päätösten eteen ja sen takia on varmasti hyvä miettiä sitä mitkä ovat oikeudenmukaisia ja järkeviä keinoja jatkossa korottaa veroja tai säästää menoja

itse ajattelen että tällä hetkellä säästökohteiden ulkopuolelle jätetyistä asioista yksityisen hoidon kelakorvaukset ovat yksi sellainen joka kannattaa ottaa käyttöön jos lisäsäästöjä tarvitaan

arvoisa puhemies

tämä on hyvä asia koska samalla kun haluamme jättää lapsille ja vielä syntymättömille henkilöille sellaisen yhteiskunnan joka ei ole ylivelkaantunut tai joka ei ole epäreilu niin totta kai haluamme jättää lapsille ja syntymättömille henkilöille myös sellaisen suomen joka on pitänyt huolta lajirikkaudestaan

luonnon monimuotoisuuden vaaliminen tarkoittaa poliittista toimintaa metsiensuojelussa soidensuojelussa jossa erityisen hyvä kirjaus on se että turpeennosto rajoitetaan luonnonarvonsa menettäneille soille

myös tähän tarkoitukseen kuten moneen muuhunkin rahaa on niukalti ja sen takia siinä täytyy toimia järkevästi ja tehokkaasti jotta tavoitteet saavutetaan

ministeri räsäselle sinänsä ehkä ilmiselväkin kommentti koskien näitä olemassa olevia kansainvälisiä sääntöjä ja myös suomen lainsäädäntöä

eihän se että ihminen ei ole oikeutettu turvapaikkaan kansainvälisten sopimusten nojalla sinänsä vielä tarkoita että se paikka jonne hän palaa olisi turvallinen

siinä mielessä tässä on hyvin paljon sellaisia tapauksia jotka ovat ikään kuin ehkä rajatapauksia joissa voi olla että on ollut perusteltua että ihminen saa kielteisen turvapaikkapäätöksen mutta yhtä lailla voi olla perusteltua että hän kuitenkin jatkaa elämäänsä suomessa eikä palaa esimerkiksi tämän päivän irakiin

sitten kommenttina niille puhujille jotka ovat esittäneet että suomi on joku tällainen erityinen hölmöjen ja sinisilmäisten henkilöiden maa jonka lainsäädäntö on täynnä tämmöisiä erittäin houkuttelevia porsaanreikiä joille mistään muualta euroopasta ei löydy vertaista

vaikuttaa siltä että ainakin tässä salissa on aika paljon ihmisiä joille ihan semmoiset peruslukujen suuruudet eivät ole kovinkaan tuttuja

puhuuko tämä teidän mielestänne sen puolesta että suomi on tämmöinen erityinen porsaanreikien ja helppojen ratkaisujen luvattu maa

arvoisa puhemies

vielä lyhyesti

edustaja zyskowicz on aivan oikeassa siinä kun hän totesi että nyt meillä onkaan muita kinaa on muitakin mahdollisuuksia saada suojelua ja oleskelulupa suomesta kuin tämä kansainvälinen turvapaikanhakijan status

itse vastasin puheessani ministerille joka esitti tätä näkemystä turvapaikan saamisesta mielestäni ehkä tässä yhteydessä hieman harhaanjohtavasti

toiseksi vielä tosiasiassa en itse pidä ylipäätänsä tästä keskustelusta jossa puhutaan siitä olemmeko sinisilmäisiä vai emme

arvoisa puhemies

kello on tänään kohtuullisen paljon ja salissa on ed

kyllönen puhemiehen lisäksi mutta halusin kuitenkin tulla esittelemään tämän esityksen kilpailulaiksi sen takia että kysymys on tärkeästä kokonaisuudistuksesta

hallitus hyväksyi esityksen kilpailulaiksi viime viikon torstaina ja kyseessä on siis tämän lain kokonaisuudistus

tavoitteena on nykyistä selkeämpi laki

sillä halutaan turvata toimiva ja terve kilpailu toisaalta yritysten välillä niin että yritykset voivat kilpailla reiluissa olosuhteissa ja toisaalta kilpailulailla halutaan totta kai myös turvata kuluttajien asema markkinoilla se että kuluttajat voivat ostaa tuotteita ja palveluita siihen hintaan joka oikea

tässä uudistuksessa keskeisimmät muutokset koskevat seuraamusjärjestelmää sitä minkälaisia sanktioita kilpailun rajoitusten tekemisestä seuraa vahingonkorvausjärjestelmää eli sitä kenellä ja miten on mahdollisuuksia saada korvausta siitä jos kilpailulakia on haitallisella tavalla rikottu

kilpailuasioissa noudatettavaa menettelyä ehdotetaan muutettavaksi samoin yrityskauppavalvontaa koskevia säännöksiä

uudistuksen punaisena lankana on se että toimivan kilpailun valvonnan eri keinoja tehostetaan tasaisesti niin että markkinoiden toimivuus voidaan turvata nykyistä paremmin

kilpailulain uudistaminen on ollut yksi hallituksen lainsäädäntösuunnitelman keskeisistä hankkeista ja sitä on valmisteltu laajassa työryhmässä ja sen jälkeen työryhmän työstä saatujen lausuntojen perusteella

lain rakenne on uudistettu ja se on oikeastaan uudistettu sen takia että se olisi hyvää lainsäädäntöä että se olisi selkeästi kirjoitettu niin että asianosaiset pystyisivät siitä nykyistä helpommin näkemään mitä asioita tavoitellaan ja millä säännöillä

eli tämän lain hyväksymisen jälkeen jos se tällaisena hyväksytään kilpailuvirasto voi asettaa omat tehtävänsä tärkeysjärjestykseen

tällä tavalla kilpailuvirasto voi suunnata omat voimavaransa jotka tosiasiassa ovat rajalliset siihen että se tutkii nimenomaan haitallisimpia kilpailun rajoituksia

suomi muodostaa kohtuullisen pienen markkinan joten hyvän kilpailun varmistaminen tarkoittaa sitä että yrityskauppavalvonnan täytyy toimia

tärkeää on myös se että myös yrityskauppavalvonta kohdistuu sellaisiin yrityskauppoihin joilla todella voidaan katsoa olevan sellaista vaikutusta että ne haittaavat kilpailua

tällä hetkellä voimassa olevassa laissa yrityskauppaan voidaan puuttua jos syntyy määräävä markkina asema joka estää kilpailua markkinoilla

tässä ehdotuksessa yrityskauppavalvontaa muutetaan sillä tavalla että kilpailuviraston ei tule katsoa enää yksinomaan määräävää markkina asemaa vaan haitallisia kilpailuvaikutuksia

tämä ehdotus on yksi niistä tässä esityksessä tehtävistä ehdotuksista jossa otamme vielä yhden askeleen siinä että meidän kilpailulakimme tulee yhdenmukaiseksi euroopan unionin kilpailusääntöjen komission soveltamien kilpailusääntöjen tai muissa jäsenvaltioissa sovellettavien säännösten kanssa

ehkä voidaan sanoa että se ei olennaisesti kiristä mutta se on ehkä näkökulman muutos siitä että katsotaan nimenomaan haitallista kilpailua

pahat terveen kilpailun rajoitukset vaikkapa kartellit voivat aiheuttaa suuria kansantaloudellisia menetyksiä

sen takia seuraamusten kilpailurikkomuksista tulee olla riittävän suuria niin että ne ensinnäkin antavat sen signaalin että kilpailun rajoitukset ovat paheksuttavia millä on ennalta ehkäisevää vaikutusta ja toisaalta niiden täytyy varmistaa se että kilpailun rajoituksiin osallistuminen ei saa olla kannattavaa yrityksille

tässä hallituksen esityksessä näitä siunamus ja säännöksiä yhden yhtenäistä seuraamussäännöksiä yhtenäistetään eu oikeuden ja eu tuomioistuimen käytännön kanssa

yksi uudistuksista joka itse asiassa on olemassa olevan lain soveltamisessa jo ollutkin mukana on se että näistä seuraamusmaksuista ei voi vapautua vaikka yrityksen liiketoiminta on esimerkiksi siirtynyt toisen yrityksen haltuun

mutta tämä ei todellakaan ole aivan uusinta uutta sen takia että näin on itse asiassa käytännössä toimittu jo tähän mennessä mutta se on nyt selvästi kirjoitettu lakiin

esimerkkinä seuraamusjärjestelmästä voi mainita vaikkapa sen paljon huomiota saaneen tapauksen asfalttikartellissa jossa seuraamusmaksut olivat kohtuulliset suuret

tässä uudistuksessa ei pyritä enää tätä esimerkkitapausta kireämmälle tasolle mutta osaltaan pyritään vahvistamaan se että myös meillä suomessa nämä seuraamukset silloin kun kilpailun sääntöjen rikkominen on ollut vakavaa myös ovat sitten vakavia

tässä esityksessä uudistetaan myös seuraamusmaksusta vapautumista ja seuraamusmaksun alentamista koskevat säännöt joita kutsutaan leniency säännöksiksi

nämä ovat niitä sääntöjä joissa sitten yksi toimija kun hän paljastaa salaisinkaan joiden nojalla on mahdollista että yksi toimija kun paljastaa salaisen kartellin vapautuu seuraamusmaksusta tai että seuraamusmaksun maksun niin kun seuraamusmaksu annetaan toimijalle alennettuna

näiden säännösten selkeyttämisellä pyritään siihen että haitallisia salaisia kartelleja paljastettaisiin kilpailuvirastolle nykyistä enemmän

varmasti yksi toivottava seuraus tästä uudistuksesta on se että näiden säännösten selkeydyttyä kilpailuviranomainen pystyisi valvomaan nykyistä tehokkaammin sitä onko meillä kartelleja vai ei

myös tässä yhteydessä yhtenäistetään säädöksiämme euroopan komission ja muiden jäsenvaltioiden kanssa samanlaisiksi

tämä on järkevää ja tarpeen senkin takia että meillähän saattaa olla kartellitapauksia joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia

silloin myös toimija joka on paljastamassa kartellia tarvitsee ikään kuin sellaisen toimintaympäristön jossa häntä kohdellaan samalla tavalla eri jäsenvaltioissa

arvoisa puhemies

tässä esityksessä esitetään laajennusta kilpailuviraston tutkintavaltuuksiin käytännössä lähinnä niin että kilpailuvirastolla olisi mahdollisuus suorittaa tutkinta myös yksityisen henkilön asunnossa silloin kun on syytä epäillä että nimenomaan tästä asunnosta löytyy sellaista olennaista tietoa jota kilpailuvirasto omien tutkimustensa suorittamiseksi tarvitsee

viimeisenä vahingonkorvauksesta

nykyisen kilpailunrajoituslain mukaan jos on kärsinyt kilpailunrajoitustoimista vahingonkorvausta voi hakea kärsinyt elinkeinonharjoittaja

työ ja elinkeinoministeriössä on tehty selvitys kansanomaisesti sanottuna karensseista eli niistä määräajoista jotka sallivat sen että ihmiseltä evätään työttömyysetuus jos hän on esimerkiksi kieltäytynyt ottamasta vastaan työtä

mutta tässä esityksessä esitetään että vahingonkorvaussäännöksiä voitaisiin soveltaa myös kehen tahansa vahinkoa kärsineeseen